näkisin itse että tämmöinen asunto osakeyhtiössä asuvien asukkaiden mahdollisuus tällaisiin remontteihin kotitalousvähennyksen alaisuudessa on todella sellainen asia mikä täytyy saada nopeasti käytäntöön

se mahdollistaa opiskelun jopa pelkällä opintotuella ja asumislisällä koska opintorahaa maksetaan kertyvien opintopisteiden mukaan

mallimme palkitsee ahkeraa kannustaa luomaan kontakteja työelämään kannustaa yrittäjyyteen ja huomioi perheelliset

keskustelu päättyi

mikäli niitä kuitenkin tehdään vastustuksesta huolimatta ehdotamme että lainapainotteisuutta lisätään vasta opintojen loppuvaiheessa opintorahakuukausien määrää vähentämällä

asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

vaihtoehdossamme opiskelija voi päättää opiskeleeko nopeutetussa tahdissa tekeekö opintojen loppuvaiheessa opiskelun ohella töitä vai ottaako opintolainaa

opintojen loppuvaiheessa on hyvä kannustaa opiskelijaa luomaan kontakteja työelämään ja tekemään opintojen ohella töitä koska se edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen

perheellisten opiskelijoiden köyhyyttä helpotettaisiin muun muassa maksamalla asumislisää myös huollettavista lapsista eivätkä tulorajat koskisi heitä

kannustava opintotuki hallituksen rajujen leikkausten sijaan vahvistaa uskoa omiin mahdollisuuksiin lisää luottamusta tulevaisuuteen ja osoittaa että opiskelu kannattaa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esitti muille oppositioryhmille koulutusvälikysymyksen siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan kiristyneestä työmarkkinatilanteesta johtuen

kd tahtoo olla rakentamassa ilmapiiriä jossa tähdätään vastakkainasettelun liennyttämiseen ja yhteisymmärrykseen ja joka mahdollistaa hyvinvointipalvelujen kuten laadukkaan koulutuksen ylläpitämisen jatkossakin

katsomme että kaikki energia tulee juuri nyt suunnata työrauhan palauttamiseen ja uusien ratkaisujen etsimiseen yhteiskuntasopimuksen toteutumiseksi

käytän tässä puheenvuoron paitsi paljon naisia ja synnyttäjiä kuunnelleena myös äitinä ja itse naistentautien ja synnytysten erikoislääkärinä ja olen ehdottomasti sitä mieltä että pienet synnytysyksiköt tulee säilyttää

suomen kansan kokonaisetu on asetettava etusijalle

meillä on nyt jo joka viides päivä syntymässä lapsi maantielle tarkoitan joko ambulanssiin tai omaan autoon ja jos näitä pieniä yksiköitä suljetaan niin tämä tulee lisääntymään

jos vain ajatellaan kuinka iso osa niistä on esimerkiksi kyselytutkimuksia niin jos meidän perheeseen lähetetään kysely voivatko teidän perheessä lapset hyvin niin kuinka moni meistä vastaisi että ei kun hirveän huonosti on tätä tätä ja tuota ongelmaa

olemme todella huolissamme koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksen riittävyydestä ja tulemme vaihtoehtobudjetissamme esittämään merkittäviä muutoksia esitettyihin leikkauksiin

niin kuin sanottu ympärivuorokautinen hätäsektiovalmius tulee olla niin kuin näissä on ollutkin mutta silloin jos syntyy huonokuntoisempi lapsi hänen tulevaisuudennäkymänsä hyvin paljon riippuvat siitä millä tavalla kätilö ja paikalla oleva lastenhoitaja toimivat tämä henkilökunta siellä

minulle ei ole kukaan vastannut tähän mennessä vielä minkä takia niitä lapsivaikutusten arviointeja ei tehty silloin ja minkä takia niitä ei voitaisi nyt tehdä

koska eduskunta te olette itse päättäneet että näin kuuluisi lapsiin liittyvässä lainsäädännössä olla niin minkä ihmeen takia niitä ei voida tehdä asianmukaisesti ennen kuin tätä lainsäädäntöä viedään eteenpäin

niin kuin olemme kuulleet monilla paikkakunnilla ja alueilla esimerkiksi palkkatuen ja starttirahan maksamiseen tarkoitetut varat ovat olleet loppu jo alkuvuoden puolella eikä uusia sitoumuksia ole voitu tehdä

valviran näihin kanteluasioihin liittyen haluaisin myös edustaja haataiselle todeta että olisi mielenkiintoista tietää ne lopputulemat että mitä näissä kantelutapauksissa on todettu

mielestämme työllisyystoimenpiteitä tulee tehostaa etenkin nuorten pitkäaikaistyöttömien ja yksinhuoltajien tilanteen helpottamiseksi

pitkään jatkunut työttömyys on selvästi suurin yksittäinen syrjäytymisriski ja monien monien sosiaalisten ongelmien aiheuttaja

rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi on välttämätöntä synnyttää työpaikkoja myös niille joilla on vain vähäinen ammatillinen koulutus tai ei ole sitä lainkaan

hallituksen ajatus siitä että esimerkiksi yliopistoille ja ammattikorkeakouluille kohdennetut säästöt saataisiin kasaan vain hallintoa karsimalla ei ole realistinen

kiitos arvon puhemies

krooninen työllisyysmäärärahojen puute vaikuttaa myös yrittäjien halukkuuteen tehdä yhteistyötä te hallinnon kanssa jos tukirahoja ja sopimusten kestoja ei voida luotettavasti ennakoida

näistä nimenomaan puhuvat ihmiset jotka puolustavat naisten oikeuksia vähemmistöjen oikeuksia lasten oikeuksia sananvapautta ja niin edelleen mutta nyt ilmeisesti terveydenhuollon henkilökunnassa on tietty vähemmistö ja suurin osa näistä on naisia joiden perusoikeuksia ei haluta kunnioittaa

koulutus tutkimus kehitys ja innovaatiot ovat aiemminkin olleet suomen nousun perustana

se myös lannistaa työnhakijoita jotka ovat sopineet työnantajan kanssa mutta te toimiston rahanpuutteen vuoksi eivät voikaan solmia sopimuksia

raskaana oleva nainen joka miettii aborttia ja siihen päätyykin on niin kuin herkkä lasi kuten itse olen sanonut niin että häntä täytyy käsitellä ja kuunnella tosi herkästi ajan kanssa lämpimästi kunnioittaen ja tämä toteutuu tänä päivänä paikoitellen suomessa niin kuin ajattelen että se toteutuu omalla vastaanotollanikin vaikka en itse sen pienemmän potilaan elämän lopettamiseen osallistukaan

koska myös yritysten starttirahat ovat lopussa aloittavat yrittäjät joutuvat harkitsemaan uudelleen mahdollisuutensa aloittaa aiottua yrittäjätoimintaa kun perustoimeentulo on turvaamatta

hallituksen lisätalousarviossaan esittämä lisämääräraha julkisille työvoima ja yrityspalveluille ei riitä kattamaan koko akuuttia tarvetta

arvoisa puhemies

eikö ole aika yksinkertaista ajatella jos ei tällaiseen voi osallistua

tällä hallituksella on tuhannen taalan paikka kehittää konsepti jolla koulutusjärjestelmästämme varsinkin perusopetuksestamme tehdään kansantalouttamme vahvistava menestyvä vientituote

on myös erittäin tärkeää että tulevaisuudessa suomessakin muun euroopan tapaan kaikilla on yhdenvertaiset opiskeluoikeudet vakaumuksesta huolimatta

hallitus pyrkii pidentämään työuria

silti hallitus leikkaa rahoitusta rajusti esimerkiksi kehitysvammaisten ja vammaisten nuorten valmentavista koulutuksista jotka mahdollistavat siirtymisen täysimittaiseen ammatilliseen toisen asteen koulutukseen sekä antavat valmiuksia itsenäiseen elämään

kiitos

arvoisa herra puhemies

kristillisdemokraatit eduskuntaryhmänä ei yhdy välikysymykseen mutta jakaa huolen koulutukseen kohdistuvista leikkauksista

tämä on niin laaja ammattiala eikä missään toisessa maassa kokonaista ammattialaa suljeta pois yksittäisen toimenpiteen vuoksi

tällä alalla hoidetaan naisia naistentautien syöpätapauksia lapsettomuutta seksuaalirikoksen uhreja ja niin edelleen

eli abortti on vain hyvin pieni osa tätä ammattialaa ja suurin osa erikoislääkäreistä toimii nykyisinkin sellaisissa työtehtävissä joissa nämä eivät kuulu heille

arvoisa puhemies

takuueläkkeen tarkoituksena on turvata suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentulo maksamalla valtion varoista eläkettä jos hänen eläkkeensä eivät muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon

on kuitenkin huomattava että korotuksen jälkeenkään takuueläkkeen määrä ei riitä turvaamaan eläkkeensaajan toimeentuloa takuueläkelain tarkoituksen mukaisesti

takuueläkkeen korotuksessa tulee huomioida alhainen lähtötaso ja hallituksen monien muiden toimien vaikutus kaikkein köyhimpien eläkeläisten talouteen

arvoisa puhemies

hallitus ehdottaa ruokavaliokorvausta poistettavaksi

haluan kuitenkin muistuttaa että keliakia on erittäin vakava autoimmuunisairaus jonka hoitoon myönnettävää tukea on verrattava muiden autoimmuunisairauksien hoitoon myönnettäviin tukiin

muita autoimmuunisairauksia ovat esimerkiksi ykköstyypin diabetes ms tauti nivelreuma sjögrenin syndrooma ja crohnin tauti

keliakian ainoa hoito on elinikäinen gluteeniton erityisruokavalio

ruokavalio on siis keliaakikon ainoa lääke

elimistö alkaa tuhota omia kudoksiaan ja riski sairastua muihin vakaviin sairauksiin kuten ohutsuolen imusolmukesyöpään osteoporoosiin lapsettomuuteen masennukseen ja niin edelleen lisääntyy

näiden oireiden ja lisä sairauksien tutkimuksista ja hoidosta kertyy yhteiskunnalle nopeasti suuria lisäkustannuksia

on myös huomattava että keliakian oireet vaihtelevat eri ihmisillä mutta oireet eivät kerro sairauden vakavuudesta

samoin on huomioitava että valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimien ravitsemussuositusten mukaan tavanomaiset viljavalmisteet tulee korvata gluteenittomilla vaihtoehdoilla

tästä aiheutuu merkittäviä jatkuvia koko loppuiän kestäviä lisäkustannuksia

esitämme että erityisruokavalion aiheuttamia lisäkustannuksia korvataan keliaakikoille edelleen

mainitsen vielä että sekä takuueläkkeen lisäkorotus että ruokavaliokorvauksen säilyttäminen sisältyvät kristillisdemokraattien hyvään tasapainoiseen vaihtoehtobudjettiin

korkeatasoinen koulutus riittävä resursointi tutkimukseen sen mahdollistamiseksi ja sanoisiko tässä että kolmen in sääntö innostava ilmapiiri innovaatioihin oli tuolloin ja on tänäkin päivänä keskeinen tärkeä vaikuttava tekijä tuloksen syntymisessä